arvoisa puhemies

huomasin että nimi on jäänyt listalle ja varmasti oli tarkoitus puhua tuosta hinnasta ja tuotantotuesta mitä nyt lähdetään sinne ahvenanmaalle suuntaamaan

arvoisa puhemies

tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan elintarvikkeiden hinnat ovat suomessa nousseet ostovoiman kasvua nopeammin

maamme jäsenmaksut ovat kaksinkertaistuneet äänivaltaamme brysselissä vähennetään ja byrokratia on kasvanut järjettömyyksiin

tietysti se on tarpeellista jos tuulivoimaa rakennetaan mutta kun sähkö lähtee pääasiassa ruotsin kautta menemään eteenpäin markkinoille niin onko siitä suomelle tuloja loppujen lopuksi

maataloutemme tukia on leikattu ja leikataan edelleen

olemme ajopuun asemassa

eun talouspakotteille venäjän asettamat vastapakotteet vaikuttavat negatiivisesti suomessa erityisesti maitoalaan sika ja siipikarjatiloihin

ja kuinka järkevää sitten on tuota tuulisähkötariffia yleensäkään maksaa koska takaisinsaantiaika niistä hankkeista on kovin pitkä ja myllyjen ja mastojen ja moottoreitten ja vaihteistojen rakentaminen ei ole lähtenyt käyntiin suomessa sillä tavalla kuin mitä varmaan edelliset valtiopäivät ovat ajatelleet

ruokaan kuluu perheiden tulosta keskimäärin noin viidennes

sattumalta saman verran on maataloutemme kerännyt tappiota eun pakotepolitiikan seurauksena

kysyn ministeri orpolta

milloin saadaan konkreettisia vastauksia tilanteeseen

arvoisa puhemies

uutistoimisto stt ilmoitti että eu maat ovat päässeet sopuun yhteiseurooppalaisesta pankkivalvonnasta

arvoisa puhemies

johdonmukaisella ja aktiivisella eu politiikalla hyvillä argumenteilla tehokkaalla ja oikea aikaisella vaikuttamisella pienetkin jäsenmaat voivat vaikuttaa merkittävästi eu politiikkaan ja lainsäädäntöhankkeisiin

kysyn ministeriltä

arvoisa puhemies

monet kuluttajat haluavat mahdollisuuksiensa mukaan suosia kotimaista ruokaa ja suomalaista elintarviketuotantoa

vaikka kaupassa ruoka on kallista niin maanviljelijät karjankasvattajat ja pienet kotimaiset ruokavalmisteiden tuottajat painivat kannattavuusongelmien kanssa

kyllä siinä meillä täällä suomessa työtä riittää kun näiden brysselin veivikaulojen kanssa taistelemme olimmepa sitten poliitikkoja yrittäjiä virkamiehiä tai tutkijoita

ansioiden pieneneminen johtuu maatalouden tuotantopanosten kallistumisesta ja kohtuuttomasti paisuneen hallinto ja lupabyrokratian aiheuttamista lisäkuluista

perussuomalaisten mielestä maaseudun elinvoimaisuuden kannalta on aivan olennaisen tärkeää että maaseutuelinkeinojen piirissä työskentelevien ostovoima säilyy kohtuullisella tasolla

jos näin ei ole niin on selvää että maaseudun autioituminen kiihtyy entisestään

silloin eu jäsenmaiden tutkijoiden ohella itäeurooppalaisten tutkijoiden mukanaolo projektissa auttoi raha anomuksen läpimenoa

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta ruuan tuottajilla olisi jatkossa mahdollisuus harjoittaa elinkeinoaan että tehdystä työstä jää tekijälleen edes säädyllinen korvaus

kävelin pohjalaiseen tapaan vaiteliaana porukan jatkona noin puolisen tuntia ja pääsin käsitykseen että saksalaiset haluaisivatkin tutkimusprojektiin ryhmän espanjasta sekä valkovenäläiset koska silloin rahoituksen saanti oli varmempaa

arvoisa puhemies

kannatan

perussuomalaiset kannattavat talouskurin tiukentamista mutta eivät halua vahvistaa talousliittoa jossa suomen talouspoliittista itsenäisyyttä luovutetaan pois

ehdotetut alijäämäsäädökset sopivat paremmin suurille euromaille kuin pienelle suomelle koska maamme riippuvuus yksittäisten sektoreiden suhdanteista on erilainen

tämä voi ajaa suomen tilanteeseen jossa eläkkeiden täysimääräinen maksaminen voi edellyttää jopa rahastojen purkamista mikä nostaisi alijäämän sopimuksessa määritetyn rajan yli

sopimuksessa on useita kohtia jotka viittaavat liittovaltiokehityksen vauhdittamiseen ja jäsenmaiden keskinäisen integraation syventämiseen joka johtaa eduskunnan budjettivallan kaventumiseen

vastalauseessa perussuomalaiset haluavat että lakiehdotus hylätään

kesän korvalla tvssä tarkasteltiin tätä harmaata taloutta ja ohjelmista kävi ilmi että myöskin valtionyhtiöt ovat olleet veroparatiisissa mukana

milloin hallitus järjestää kansanäänestyksen siitä haluavatko veroja maksavat kansalaisemme enää kuulua eun rahaliittoihin

mutta nyt on tästä ohjelmasta huolimatta kulunut jo reilu puoli vuotta ja en ole havainnut mistään mediasta että valtionyhtiöistä olisi poistettu ylimpää johtoa taikka johtajia sen takia että he ovat olleet veroparatiisissa mukana eikä ole laajasti paheksuttukaan

eikö tämä vie pohjaa pois tältä hallituksen halulta torjua tätä harmaata taloutta laajasti jos sallitaan valtionyhtiöittenkin olla siellä mukana

arvoisa puhemies

siten sillä voisi olla vähän merkitystä siihen että innokkuus aloittaa yritystoimintaa tai jopa jossain tapauksessa palkata se ensimmäinen työntekijä paranisi

eilen kävin tuolla teijon kansallispuiston avajaisissa ja siellä oli keskellä metsää tosin siellä luontotalossa myymässä luontaistuotteita semmoinen yrittäjä jolla oli puhelimeen kytketty kortinlukija ja sitten sähköpostiin sai kuitin ostostaan

arvoisa puhemies

keväällä kun käsittelimme asiaa maa ja metsätalousvaliokunnassa tuli asiantuntijalausunnoista selkeästi ilmi että vakuutusyhtiöillä ei ole vakuutustuotteita maa ja puutarhatilojen eikä kasvihuoneviljelyn vakuuttamiseksi

suomessa tuottajahinnat ovat pitkään olleet liian alhaisia samaan aikaan ylituotanto on vaivannut sikataloutta

tämä oli varsin uusi ja kannatettava sovellutus niin että tämä on luonut kyllä tämmöistä innovaatiotoimintaa ja uusien välineitten hyväksikäyttöä myöskin

kuten kaikki asioita aktiivisesti seuraavat edustajakollegat tietävät on maanviljely suomessa vapaan maailmankaupan puristuksessa ja eu päätösten vuoksi heikosti kannattavassa tilassa

kotimaiset tuotantomahdollisuudet jatkavat heikkenemistään kun keskusliikkeet juoksevat edullisemman ulkomaisen lihan perässä

arvoisa puhemies

tässä on kumminkin todettu että ympäristöviranomainen kerää tiedot vuosittain jälkikäteen muutaman kuukauden viiveellä

siksi me perussuomalaiset emme pidä kohtuullisena lisävastuiden siirtämistä viljelijöille edes vakuutusmaksujen muodossa

annetaanko suomalaisten keskusliikkeiden yhä jyrsiä valtiontalouden selkärankaa epämääräisen lihan tuonnilla ulkomailta ja euroopasta

mutta sitten koska tämä ympäristöviranomainen kerää nämä tiedot kumminkin tietysti jälkeenpäin jos tietokoneohjelmat ja muut olisivat ajan tasalla voitaisiin suorittaa ristiintarkastus niin kuin maataloussysteemit ovat hirveän pikkutarkkoja siellä on byrokratiaa vaikka kuinka paljon mutta tässä ei tämä hallituksen esitys ole ottanut huomioon sitä että tällä ristiintarkastuksella saataisiin seurattua jälkeenpäin ovatko nämä yritykset ilmoittaneet sitten riittävästi

arvoisa puhemies

valiokunnassa kuunneltiin hartaasti ja niin kuin valiokunnan puheenjohtaja leppä hyvin toi tuossa alussa esille siellä oli monta tärkeää kysymystä ja valiokunta halusi ehkä virtaviivaistaa ja keventää mielellään sitä valvontaa ja muuta

tietysti jos tätä vielä kehittää niin voisi sitä metsään vientiä mihin tässä nyt aluksi viitattiin pienentää sillä ristiintarkastuksella seurata ovatko yritykset toimittaneet ne jätteet mitä on tullut sinne

mutta oli myöskin keskustelussa tämä että jollain tavalla pitäisi luomutuotantoon ja yleensäkin tähän valvontaan yhdistää myöskin neuvontaa

jos tämmöistä byrokratiaa luodaan pitäisi pyrkiä käyttämään myöskin ne tiedot mitä saadaan hyödyksi ja se tästä puuttuu

tosin se miten viranomaisille sopii se että sama valvoisi ja neuvoisi viljelijöitä vähän jäi siinä epäselväksi mutta jotta voitaisiin tätä byrokratiaa virtaviivaistaa niin kyllä sitä neuvontaa ja laajempaa vastuunottoa siitä tuottajan hyvinvoinnista pitäisi sälyttää myöskin sille valvojalle ja viedä sinne euhun päin sitä että byrokratiaa vähennettäisiin ja siitä viljelijästä ei niin helposti tehtäisi sanktioitavaa rikollista aina jos joko etukäteis tai jälkikäteisvalvonnassa löytyy jotain tai sitten on jopa niin että jos se virkamies joka on valvonut ja neuvonut on tehnyt virheitä niin se viljelijä joutuu aina korvaamaan

arvoisa puhemies

nykyisin harvenevalla maaseudulla kuntaliitospaineissa kuntalaisten matkat terveyskeskuksiin ja lääkäripalveluihin pitenevät

yksi tärkeä kysymys tietysti oli että jos se luomutuottaja tai joku muu tuottaja harrastaa vaikka jotain leipomotoimintaa siellä kotonaan niin kuka voi mennä sitten tarkastamaan sinne keittiöön onko kaikki kunnossa siellä missä leivotaan jotain

tämmöisiä kysymyksiä kun käsitellään eri valiokunnissa niin kyllä ne paljon sitten ministeriössä eu tasolla ja muuallakin byrokraatteja työllistävät

miten pieneläkeläiset pääsevät maaseudulla lääkäriin tässä tilanteessa

siinä pitäisi jonkunnäköistä sanoisiko maalaisjärkeä tai tervettä järkeä olla mitä tehdään ja mihin suuntaan sitä eu byrokratiaakin suomesta käsin koetetaan ohjata jotta saataisiin tämä viljelijän asema vähän paremmaksi ja ennen kaikkea tämä toiminta tuottavammaksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse en ole ollut siinä vaiheessa täällä eduskunnassa kun rajamäki on käsitellyt näitä lakeja joskus menneisyydessä mutta on hyvin heikkoa että maaseudun väestön etuja pyritään polkemaan kaikilla sektoreilla

eilen oli energiahakkeesta kysymys ja sen verotuksesta ja sen tuesta ja nyt tänään käsitellään kaloja taas ja kyllä siinä täytyy myöskin joitain menneitä tapoja noudattaa siinä miten tätä lainsäädäntöä ja omistusoikeutta kohdellaan

olen sitä mieltä että sitä nyt siirretään vapaa ajankalastajien haltuun ja on toki hyvä että ihmiset pääsevät kalaan mutta pitäisi sinne vesialueitten omistajillekin jäädä siitä jotain jotta kalastusalueita tulisi hoidettua jatkossakin kunnolla

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ei ole käsittääkseni ollut vesialueiden omistajien vallan kasvatuksessa mihin rajamäki viittasi koska olemme olleet tuolla valiokunnassakin nyt vasta tässä vaiheessa kun olemme pyrkineet säilyttämään näitä entisen lain oikeuksia emmekä antamaan lisää valtaa vapaa ajankalastuksen ja byrokratian lisäämiseksi

varmaan paine tulee osittain eusta mutta samaan aikaan on myöskin pieniltä ja keskisuurilta tiloilta vaadittu korkeampaa tuottoa että saisivat investointitukia

arvoisa puhemies

on jotenkin hämmentävä tämä viittaus tähän lupien yhdestä paikasta ostamiseen

tietysti luopumistuen lopettaminen viittaa siihen että maanviljelijöitten täytyy eläkeikää nostaa myöskin mutta se heikentää tilojen mahdollisuuksia järjestää eläköityminen ja muut systeemit

tehtäväthän eivät siellä vähene eikä oikeastaan toiminta tehostu kun niihin toisiin ely keskuksiin jäävät vielä töihin ne entiset virkamiehet kumminkin kun kenenkään virkaa ei lakkauteta

siitä ei ole valiokunnassa sanottu yhtään sanaa eivätkä vapaa ajankalastajien luvat että saa yhden luvan kun ostetaan ole kaikkien etu ja se viehekalastuslupa mikä nykyään on läänikohtainen ollut ja sen on voinut ostaa kätevästi verkosta tai pankkiautomaatilla maksamalla on ollut todella hyvä uudistus ja olen itsekin käyttänyt sitä kalastaessani niin varsinais suomessa kuin keski suomessa ja joskus jopa pohjoisemmassa

mutta siellä tietysti tuntuma siihen paikallisuuteen säilyy sitä kautta että he avustavat näitä kolmea jäljelle jäävää ely keskusta niissä toimissa mutta valitettavasti säästöt jäävät tulematta

myöskin jatkuminen vaikeutuu koska tukirajoja on nostettu ja tuottavuus on samalla heikentynyt maailmanmarkkinoiden ja muitten kannalta

minusta tämä olisi ihan sopiva alue niin että siinä tietyn rajatun ajan vuodesta saisivat aina nämä paikalliset metsästysseurat metsästää ihan siellä

on ollut puhe lähinnä ammattikalastajien taval laan vesienlunastusoikeudesta sen ely keskuksen kautta ja siihen nyt ministeri totesi ettei se ihan näin mene kuin mitä näihin ehdotuksiin on kirjoitettu niin että jään mielenkiinnolla odottamaan sitä ministeriön asetusta

pohjoisemmassa suomessa on koettu takaiskuja suomen metsätaloudessa viime aikoina

ei se ole liian paljon pois suljettu jos esimerkiksi kolme viikkoa joutuvat nämä turistit olemaan sieltä puistosta pois

muun muassa kemijärven sellutehtaan lakkauttaminen ja muut alasajot ovat synnyttäneet sinne potentiaalia siihen että on sellupuuta mitä tulisi metsien ensiharvennuksista ja muista ja nyt tämä kaavailtu uusi sellutehdas tulee suhteellisen etelä suomeen kumminkin jos ajatellaan että oulu on keskellä suomea tuossa pystysuunnassa ja suuret metsävarat ovat siinä oulun pohjoispuolella aina sinne lappiin saakka

eihän siellä luonnostaan ihmisiä niin hirveästi liiku varsinkaan syksyllä ja varsinkaan siihen aikaan kun luntakin rupeaa tulemaan maahan

herra puhemies

tämä kaikkosen tuoma kansantalouden näkökulma on tässä tilanteessa hyvin ratkaiseva kun hallitus koko ajan joutuu ottamaan uutta velkaa elinmenojen kustantamiseen

myöskin valtion vaihtotasetta parantaa kotimainen energia ei aiheuta ulkomaan velkaa

siinä mielessä perussuomalaiset ovat keskustan kanssa turpeen puolesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

metsä on kautta aikojen ollut maamme vaurauden kivijalka ja suomalaisen hyvinvoinnin lähde

presidentin palkka ale on kyllä kunnioitettava teko mutta olisi toivonut että hän olisi palkka alen sijaan esittänyt veronmaksua omaan palkkioonsa

perussuomalaiset luottavat metsäsektorimme menestymismahdollisuuksiin myös jatkossa huolimatta siitä että viime aikoina kyseinen sektori on ollut suurten muutosten edessä

ja myöskin tietysti voitaisiin ajatella että nämä entiset presidentitkään eivät ole mitään pieneläkeläisiä koska pieneläkkeestäkin menee veroa ja voitaisiin myöskin näitten eläkkeellä olevien presidenttien palkkio laittaa verolle

luottamustamme ei horjuta edes se että viimeisten vuosien aikana metsiin perustuvan teollisuutemme tuotanto sekä arvo ovat laskeneet